vallitsevassa taloudellisessa maailmantilanteessa sekä suurien sosiaali ja terveydenhuollon rakennemuutosten edessä emme voi hyväksyä nyt ohjattua kehityssuuntaa jolla pala palalta eun ohjaamana harmonisoidaan järjestelmiämme yhteensopiviksi

kansallisen sosiaali ja terveydenhuoltojärjestelmämme rahoitusmalleineen tulisi olla vakaalla ja vahvalla pohjalla ennen kuin tätä esitystä kokonaisuudessaan tulisi hyväksyä

lisäksi pidämme erittäin ongelmallisena järjestelmien avaamista ja integroimista yhteensopiviksi kolmansien maiden kansalaisten saattamiseksi niiden piiriin

tilanteessa jossa suomessa työttömyysluvut kasvavat liki päivittäin ja nuorisotyöttömyydestä on tulossa todellinen rakenneongelma olemme huolissamme luodaanko näillä esityksillä niin kutsutut halpatyövoimamarkkinat

on suuri riski että nyt avattavalla sosiaaliturvallamme houkutellaan työntekijöitä niin sanotuille matalapalkka aloille ja vaaditun työssäoloehdon täytyttyä he jäävät sosiaaliturvamme piiriin

tällä kehityksellä on myös valtava vaikutus siihen millaiset työvoimamarkkinat meillä tulevaisuudessa on puhumattakaan siitä mitä muita kustannus tai muita vaikutuksia yhteiskunnallisesti esityksellä tulee olemaan

arvoisa puhemies

tämän päivän keskustelua kuunneltuani olen entistä vakuuttuneempi että vanhat puolueet ovat unohtaneet täysin että elämää on kehä kolmosen ulkopuolellakin

perussuomalaisten mielestä tämän oikeuden valita itse asuinpaikkansa ja elää siellä kokonaisvaltaisesti hyvää elämää kaikissa elämänkaaren vaiheissa tulee olla oikeus jota ei saa polkea toisin kuin vanhat puolueet nyt tekevät

keskusta pontevasti on pyrkinyt tänään osoittamaan kuinka sen hallitustaipaleella ja paras hankkeen myötä kunnat ovat tulleet vain onnellisiksi

ei myöskään se että ihmiset työntekijät pakotetaan jatkuviin uudistusprosesseihin aikana jolloin työhyvinvointia ja työssäjaksamista pitäisi kaikin tavoin tukea

näyttää myös siltä että esimerkiksi lapin ainoa tehtävä tulee olemaan tulevaisuudessa olla raaka ainereservaatti paitsi muulle suomelle myös euroopalle

kun kunnat eivät ole alistuneet vaan kunnat ovat kaikin tavoin koettaneet löytää uusia toimintatapoja kunnissa olevaa asiantuntijuutta hyödyntäen lyödään viimeiset keinot käyttöön eli pakkoliitokset

seuraava vaihe onkin pakkoliittää kunnat koska pakkoliitoksista tässä on kyse eikä se muuksi muutu vaikka sanamuotoja koetetaan toiseksi vääntää

kuntaministeri virkkunen ei tänään vastannut hänelle esitettyyn kysymykseen jonka perussuomalaisten kansanedustaja hongisto kysyi

hallitus jatkaakin kaikkineen epätoivoista salailun linjaa tässäkin asiassa samoin kuin sitä että asioista ei neuvotella vaan ne runnotaan läpi ilman demokraattista keskustelua niiden kanssa joita päätökset koskevat

vaihtoehtoja ei anneta kuten tänään kuulimme

me katsomme että kuntalaisille kuuluvat paitsi oikeus valita itse asuinpaikkansa myös asianmukaiset palvelut lähellä kotia kaikkialla suomessa sekä oikeus vaikuttaa kuntalaisia koskevaan päätöksentekoon

arvoisa puhemies

kyse onkin periaatteellisesta kysymyksestä oikeudenmukaisuudesta ei ylen merkityksen tiedon välittäjänä väheksymisestä

kannatankin näin ollen edustaja lohelan tekemää hylkäysesitystä

tämä on hyvän hallintotavan vastaista

haluaisin tästä etsivästä nuorisotyöstä kysyä ministeriltä

oikeastaan haluaisin teiltä tietää miten te näette kuinka tätä etsivää nuorisotyötä on tulevaisuudessa mahdollista kehittää ja kuinka sen rahoitusmekanismit tulevat muodostumaan

tosin sieltä on etsiviltä nuorisotyöntekijöiltä tullut sellaista viestiä että nämä käytännöt ovat hyvin hajanaiset eri puolella suomea ja heillä on hyvin erityyppisiä tehtäviä

osa tietysti ihan aiheellisesti kokee myös esimerkiksi palkkauksen suhteen että työtä ei siltä osin arvosteta vaikka tiedetään hyvin että jokainen niin sanotusti löydetty nuori tuo huomattavia säästöjä yhteiskunnallisesti

tähän olisin ministeriltä toivonut nyt hiukan ajatuksia miten näette kuinka tätä olisi mahdollista kehittää

elikkä nyt sitten kiitän kaikkia keskusteluun osallistuneita erittäin hyvistä kommenteista ja tosiaan kyllä olen niihin tarttunut omalta osaltani ja ainakin itse koen että oli erittäin hyvä keskustelu ja hyviä huomioita täältä nousi esiin

mutta nyt oikeastaan kolmeen asiaan tässä vielä lopuksi vielä vastaan

edustaja heinonen taisi kysyä näistä vaikeasti korvattavista

olen tavannut heitä oli erittäin vaikuttava tapaaminen ja sanotaan näin että tällaiselle maallikolle tässä asiassa niin kuin minä olen avasi erittäin hyvin sitä ongelmallisuutta joka heidän kohdallaan on

olen sanonut että teen kaiken sen mihin stmssä sosiaali ja terveysministerinä pystyn että heidän tilannettaan ehdottomasti parannetaan ja heille turvataan sitten ovat he entisiä nykyisiä tai tulevia rauhanturvaajia se että jos he tarvitsevat tukitoimia hoitoa hoivaa sen jälkeen kun he palaavat suomeen heille se myöskin mahdollistetaan

kolmas asia josta oikeastaan en sano että se minua ilahdutti että se nousi keskustelussa esiin oli nimenomaan tämä lähisuhdeväkivalta

olen vilpittömän iloinen siitä että suomi on sitoutunut istanbulin sopimukseen ja näen että meillä on valtavasti tekemistä vielä siinä että me varmasti pääsemme siihen mihin sillä pyritään

oma henkilökohtainen toive on se että myös eu tasolla tähän istanbulin sopimukseen sitouduttaisiin niin että se ei ole niin sanotusti vain yksittäisten maiden vastuulla vaan että meillä koko eu tavallaan sitoutuu sitä sopimusta noudattamaan

lähisuhdeväkivalta on vaiettu aihe se on tabu se on oikeastaan yksi pahimmista ihmisoikeusrikkomuksista loukkauksista mitä voi olla kohdistuu se mieheen naiseen minkä ikäiseen ihmiseen tahansa mutta se voi olla niin moninaista niin raadollista ja jättää niin pysyvät jäljet että niiden korjaaminen voi olla äärettömän vaikeaa ja jos me emme siihen tartu vakavasti

se ei ole vain sitä että meillä on turvakotipaikkoja vaan se on paljon paljon muutakin

yksi ryhmä josta olen itse erityisen huolissani ovat maahanmuuttajanaiset johtuen siitä että heidän kohdallaan tarvitaan sen tyyppistä erityisosaamista ja erityispalvelua johon näen että meidän pitää pystyä myöskin tulevaisuudessa vastaamaan

kiitoksia kaikille

arvoisa puhemies

sitten näihin vuokra asuntoihin eli kohtuuhintaisten vuokra asuntojen pulahan on todella huutava ja tämä pula vaikeuttaa monien nuorten ja lapsiperheiden elämää ja elämän suunnittelun mahdollisuuksia

todella toivon että nämä kohtuuhintaisiin vuokra asuntoihin liittyvät lupaukset mitä on kuultu näitä lupauksia liittyä näihin kohtuuhintaisia täällä toteutuvat ja ennen kaikkea auttavat näitä pienituloisia ihmisiä joille sen kohtuuhintaisen vuokra asunnon merkitys on kaikkein suurin

eli tietyille asuinalueille saattaa ajautua ja kohdennetaan tietynlaista asukaskuntaa jolla voi olla hyvin vaikeitakin sosiaalisia ongelmia taustallaan ja siellä syntyy sitten tiettyjä sosiaalisia vaikeuksia jotka luovat leimaa tälle asuinalueelle

miten ministeri näkee että tähän asiaan voitaisiin tulevaisuudessa puuttua

arvoisa puhemies

pian viikon olemme keskustelleet valtion talousarvioesityksestä ja on sanottava että perheiden lasten ja nuorten hyvän elämän tukemiseen jään tältä hallitukselta kaipaamaan niitä todellisia tekoja kauniiden sanojen tilalle

perustuslakimme katsoo että jokaisella joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon

vastuu on sysätty sosiaalityöntekijöille omista poliittisesti kestämättömistä päätöksistä joilla pyrkimys on ollut mitä ilmeisimmin säästää rahaa nuorten hyvinvoinnin kustannuksella

ennalta ehkäisevä työ on kaiken lähtökohta ja osana siihen kuuluu laadukas tutkimustyö josta aiotaan myös leikata

toivoisin että hallitus näiden asioiden äärelle todella pysähtyisi pohtimaan kuinka autamme suomen lapsia ja nuoria hyvän elämän toteutumiseksi myös taloudellisesti heikkoina aikoina

arvoisa puhemies

asian ensimmäisessä käsittelyssä perussuomalaiset jo toivatkin esiin useita eri tekijöitä ja perusteluja miksi suhtaudumme erittäin varauksellisesti potilasdirektiivin täytäntöönpanoon joka tapahtuisi uudella lailla rajat ylittävästä terveydenhuollosta

esitetyt lakimuutokset asettavat terveydenhuollolle suuria ja ennakolta vaikeasti arvioitavia haasteita ja epävarmuustekijöitä liittyen etenkin siihen miten paljon rajat ylittäviä terveyspalveluja tullaan jatkossa käyttämään toisissa eu tai eta valtioissa tai sveitsissä

epävarmaa on myös se miten paljon suomalaisia terveyspalveluja jatkossa käytettäisiin ja kuinka paljon siitä tulee aiheutumaan suomelle lisää erilaisia kustannuksia

tilanteessa jossa suomalainen sosiaali ja terveydenhuoltojärjestelmä rahoitusmalleineen sekä kuntasektori ovat suuressa rakennemuutoksessa pidämme tätä hallituksen esitystä erittäin ongelmallisena

perussuomalaiset haluavatkin kiinnittää huomiota siihen että tällä hetkellä kansallisen terveydenhuoltomme tulevaisuuden malli on auki eikä rakenneuudistuksen aikataulusta ole selkeää tietoa

vastuunjako kuntien ja valtion tehtävien hoidon ja rahoituksen välillä on avoinna samoin kuin se millaisia palveluja ylipäätään tulevaisuudessa voidaan ja aiotaan suomalaisille turvata

näin ollen myös esityksessä jää täysin epäselväksi millaista kansallista palveluvalikoimaa ylipäätään ollaan tulevaisuudessa luomassa tai turvaamassa

kannammekin suurta huolta kansalaisten yhdenvertaisuudesta sekä terveyspalvelujen saatavuudesta jotka voivat vakavasti vaarantua kun kustannukset tulevat nousemaan rajat ylittävän terveydenhuollon myötä etenkin jos varoja joudutaan vähentämään kansallisten terveyspalveluidemme tuottamisesta ja kehittämisestä

vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa jossa tarjolla on vain niukkuutta ja lisääntyviä säästöjä sekä suuria leikkauksia hyvinvoinnista pidämme tämän esityksen hyväksymistä vastuuttomana

perussuomalaiset pitävät esitystä julkisten terveyspalvelujen osalta yleisesti ottaen ongelmallisena myös siksi että sosiaalipolitiikka kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan eikä eun perussopimuksia ole muutettu tältä osin

nyt käsittelyssä olevan esityksen lisäksi useat muutkin hallituksen esitykset murtavat paitsi asumisperusteista terveydenhuoltojärjestelmäämme myös sosiaaliturvajärjestelmää

on myös huomioitava eettinen näkökulma eri maiden erilaisissa hoitokäytännöissä ja siinä miten potilaalla on mahdollista ennakolta saada tietoa eri maiden hoitolinjauksista

lisäksi perussuomalaiset pitävät ongelmallisena sitä että vastuukysymykset esimerkiksi hoitovirheen tapahtuessa ovat liian epäselvästi määriteltävissä ja näin ollen potilaiden oikeusturvaa ei voida taata

palveluvalikoimaan liittyvät perustuslaillisetkin kysymykset olisi myös selvitettävä perin pohjin ennen lain hyväksymistä samoin uuden toimielimen perustamiseen liittyvät kysymykset

lisäksi sosiaali ja terveydenhuollon suunniteltu rakenneuudistus rahoitusmalleineen on oltava selvillä ennen kuin tästä laista voidaan perussuomalaisten mielestä päättää

perussuomalaiset pitävät siis edellä mainituista syistä esitystä liian keskeneräisenä ja ennakoimattomana jotta se voitaisiin hyväksyä

en kuullut

arvoisa puhemies

tähän on hyvä jatkaa asiaa tästä prosessista miten tämä on edennyt sosiaali ja terveysministeriössä tämän syksyn aikana mutta jos sallitte niin minä myöskin hiukan kerron siitä koska se varmaan ehkä vähän avaa teille sitä ongelmallisuutta joka tähän on sisältynyt

sen kanssa on jouduttu tekemään se päätös että se pidetään siellä pohjassa tai sitä pohjaahan ei enää ole koska sitä esitystä ei ole ja silloin on katsottu että koska se tulee myöskin yleiseen asumistukeen tämä tismalleen sama jäädytys se kohtelee kaikkia asumistuen saajia oikeudenmukaisesti on se yleinen asumistuki tai on se eläkkeensaajien asumistuki

te pitkän linjan kokeneina poliitikkoina tiedätte varsin hyvin miten paljon nämä asiat vaativat työtä ja ne vaativat eri ministeriöissä ne vaativat virkamiehiltä tosi paljon

näistä vaikutusarvioinneista

kyllä niitä on myöskin tehty erittäin paljon ja niitä on pohdittu ja valiokunta ihan varmasti saa kaiken tarvitsemansa tiedon kyllä käyttöön

arvoisa puhemies

tämä ymmärrettävästi luo tiettyjä haasteita esimerkiksi tietoliikenneyhteyksien suhteen mutta nämä haasteet tulisi kyetä ratkaisemaan ja myös lapin asukkaille tulisi turvata yhdenvertaiset oikeudet

olin erittäin ilahtunut tänään kuullessani ministeri kiurun lupauksia siitä kuinka lapissakin tietoliikenneyhteydet toimivat tulevaisuudessa kaikkialla ja hän vaikka henkilökohtaisesti paikan päälle saapumalla sen varmistaa

tosin hiukan epäselväksi jäi millä keinoin tähän aiotaan puuttua noin kokonaisuudessaan ja etenkin ministerin mainitseman lainsäädännön puitteissa

samoin on postitoimipaikkojen ja pankkien laita

arvoisa puhemies

olisikin enemmän kuin tärkeää että näissä alueellisissa tiehankkeissa lapinkin olemassaolo huomattaisiin ja myös meille kohdennettaisiin määrärahoja joilla näihin nykyisiin ja tuleviin haasteisiin olisi mahdollista vastata

erityisen huolissani olen nyt näistä nuorista yrittäjistä jotka ovat tehneet erittäin kovia välttämättömiä investointeja